tarkoitus on että nyt lokakuussa voitaisiin julkistaa kuntakohtaiset koelaskelmat ja antaa tuo ehdotus lausuntokierrokselle ja ottaa kuntien palaute vastaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se kertoo paitsi tasa arvoisesta järjestelmästä ennen kaikkea hyvin järjestetystä erityisestä tuesta ja siitä että meillä tänä päivänä kyetään tunnistamaan ja tarjoamaan monipuolisesti apua erilaisiin oppimisen vaikeuksiin

perusopetuksen osalta

nyt samassa yhteydessä kun valmistellaan tuota rakennelakia tullaan tietysti suunnittelemaan hyvin tarkasti se siirtymä että voidaan täysimääräisesti hyödyntää kaikki se työ mitä kunnat ovat jo tähän saakka tehneet paras lain tiimoilta ja kunnat voivat onnistuneesti jatkaa tästä eteenpäin mutta edelleenkin paras laki ja sen velvoitteet ovat voimassa ja sitovat kuntakenttää

näin ollen yksityisen pääoman kerääminen ei ole edellytys yhdenkään yliopiston kehittymiselle mutta se on toki tervetullut lisä ja valtio on halunnut kannustaa yliopistoja nyt käyttämään tätä uutta mahdollisuutta koska ne eivät enää todella ole valtion virastoja vaan voivat ottaa yksityistä pääomaa vastaan

lukioissa aiotaan nyt syksyllä käynnistää pilotit joissa nimenomaan henkilökohtaista ohjausta ryhdytään kehittämään niin että jatkossa jokainen lukion käyvä sieltä lähtevä tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja hänen kanssaan käydään jo läpi jatko opintomahdollisuudet ja ne valinnat joita opintojen aikana tehdään

jos ajattelisimme että nämä henkilöt jotka nyt siirtyvät valtion viroista yliopistojen palkkalistoille voitaisiin laskea valtion tuottavuusohjelmaan niin sehän olisi todella massiivinen luku

on aivan selvää että ei ole millään tavalla hyväksyttävää syntyperän tai etnisen alkuperän perusteella tai muutoinkaan kiusata ketään omassa ryhmässä tai koulussa

silti parastakin soitinta on aina viritettävä uudelleen ja näin on myös perusopetuksen tavoitteita syytä aika ajoin päivittää maailman ja osaamistavoitteiden muuttuessa

aikuisten on kyllä omalla esimerkillään ja toiminnallaan vaikutettava siihen aktiivisesti että ilmapiiri on suvaitsevainen

itse pidän tärkeänä että suomalaista perusopetusta viedään suuntaan joka nykyistä vahvemmin tukee oppilaiden hyvinvointia ja rohkaisee jokaista käyttämään omia kykyjään antaa kaikille riittävät perustiedot ja taidot mutta ennen kaikkea sellaisen oppimisen ilon ja motivaation joka kantaa jatko opintoihin ja läpi elämän

sinänsähän tällä hetkellä annamme täydennyskoulutusta hyvin laajasti opettajille muun muassa monikulttuurisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja kaiken kaikkiaan suvaitsevaisuuden vahvistaminen on tärkeä teema koko kouluympäristössä

mutta niille rahoille jotka tämän vuoden loppuun mennessä on kerätty maksetaan vastinraha jo tuossa alkuvuodesta ja hallitus on omassa talousarvioesityksessään varautunut täysimääräisesti tähän vastinrahaan

ostaja outi mäkelä

hallitusohjelmassa on linjattu että erityisesti taito ja taideaineitten osuutta perusopetuksessa halutaan vahvistaa samoin edistää koulujen monipuolisia kieliohjelmia ja tukea erilaisia lahjakkuuksia luovuutta ja innovatiivisuutta

se sopii hyvin nuorille jotka haluavat opiskella ammatillisessa koulutuksessa mutta jos jalan väliin ja tämä kysymys eivät tiedä vielä sitä linjaansa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

perusopetuksen tavoitteet ja tuntijako yhdessä opetussuunnitelman perusteiden kanssa on yksi tärkeimmistä ohjausvälineistä joilla voidaan varmistaa se että suomalaisessa sinänsä hyvässä ja tehokkaassa kunnalliseen järjestämisvastuuseen ja päätösvaltaan perustuvassa järjestelmässä saavutetaan tietyt kansalliset tavoitteet tasa arvoiset mahdollisuudet ja riittävän yhtenäinen laatu

arvoisa puhemies

monessa maassahan suurin osa yliopistojen varoista tulee nimenomaan alumneilta ja vaikka summat ovat hyvin pieniä lahjoittajia on niin paljon että pääoma on karttunut vuosikymmenien aikana suureksi

juuri näin on kuten edustaja toi esiin että muutamissa kunnissa jotka eivät ehkä ole olleet täysin tyytyväisiä näihin ratkaisuihin joita on tehty on syntynyt tilanne että siellä on purettu näitä syntyneitä sopimuksia ja haetaan uudentyyppistä lähtökohtaa

kyllä kaikkien suomalaisten julkiset palvelut ovat vaarassa ellemme tee erittäin isoja rakenteellisia ja toimintatavallisia muutoksia

kunnissa ei ole hallitusta eikä oppositiota vaan siellä kaikkien puolueiden edustajat ovat mukana kuntapäättäjinä ja lisäksi erilaisten nettifoorumien kautta pyrimme tavoittamaan mahdollisimman paljon myös kansalaisia mukaan tähän kaikkia koskettavaan tärkeään keskusteluun

suomessa toki valtio rahoittaa yliopistojen toiminnan jatkossakin mutta on hienoa että myös yksittäiset henkilöt ovat halunneet tukea koulutusta ja tiedettä

arvoisa puhemies

perusopetuslain osaltahan viime syksynä tuli voimaan itse säännös että myös selkeytettiin säännöksiä miten tieto kulkee eri viranomaisten välillä ja myös selkeytettiin sitä että kouluilla on oikeus saada opetuksen kannalta tarpeelliset tiedot sosiaali ja terveydenhuollon viranomaisilta ja myös niissä tapauksissa kun oppilas vaihtaa koulua nuo tiedot siirtyvät hänen mukanaan

hyvin tiedossa on se että hallitus hakee ennen kaikkea sellaisia tulevaisuuden ratkaisuja milloin itse kunnat voisivat olla riittävän vahvoja ja myös suuria sen takaamiseksi että voisivat itse järjestää sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

alun perinhän tuon yksityishenkilöiden verovähennysmahdollisuuden piti päättyä tämän vuoden lopussa mutta hallitus antoi eduskuntaan esityksen jonka mukaisesti tuota verovähennysmahdollisuutta jatkettaisiin vielä ensi vuoden loppuun

ilman muuta kaikki eduskuntaryhmät ovat myös tervetulleita mukaan kuntauudistukseen jos jakavat hallitusohjelmassa linjatut perusperiaatteet kuntauudistuksen tavoitteista

nuo erot uhkaavat yhä kasvaa kun aluerakenne eriytyy eri puolilla suomea mutta kaiken kaikkiaan koko julkisen talouden taustalla on se ongelma että rahoitus meillä ei ole riittänyt nyt enää moneen vuoteen palveluiden järjestämiseen

toisaalta mielestäni myös opetuksen järjestäjille on hyvä jättää paikallista liikkumavaraa jotta paikalliset olosuhteet oppilaiden tarpeet ja taipumukset voidaan myös ottaa huomioon

kaikkein eniten kuntatalouden tilanteeseen vaikuttaa yleinen talouskehitys koska lähes puolet kuntien tuloista tulee verotulojen muodossa ja erityisesti ne päätökset joita viime vuosina on tehty muun muassa kelamaksun poistaminen ja yhteisöveron jako osuuden muutos ovat vaikuttaneet kuntatalouteen hyvin positiivisesti

itse pidän erittäin hyvänä sitä että se myös vakinaistettaisiin koska uskon että se osaltaan tiivistäisi jatkossakin yliopistojen ja halonien

mutta tiedossa on että kaikkialla suomessa ei ole mahdollista muodostaa näin vahvoja kuntia ja siellä varmasti jatkossakin tarvitaan erityisiä sote alueita

eli tältäkin osin on pyritty selkeyttämään tuota lainsäädäntöä ja tuo kouluterveydenhoitoasetus joka nyt vuodenvaihteessa täysimääräisesti astui voimaan parantaa oleellisesti tilannetta koska nyt muun muassa on suoritettava vuosittain terveystarkastus kaikille oppilaille ja kolme kertaa perusopetuksen aikana laajempi terveystarkastus kysymys loppuunkäsitelty

arvoisa puhemies

perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa pohtinut työryhmä sai kesän korvalla valmiiksi oman ehdotuksensa joka on nyt käynyt laajan lausuntokierroksen ja on opetus ja kulttuuriministeriössä jatkovalmistelussa

kuten tiedämme olemme velkaantumisen tiellä ja totta kai se on kestämätön tie

uskon että aivan lähiviikkoina kunnat saavat jo lisää osviittaa tulevasta kun sosiaali ja terveysministeriön valmisteleva jatkoselvitys sote palvelurakenteen uudistuksesta valmistuu

hallitus lähtee siitä että kuntien osalta tuota velkaantumisen kierrettä pystyttäisiin katkaisemaan siten että noin miljardilla eurolla todellakin kevennettäisiin erilaisia normeja velvoitteita tehtäviä ja toinen miljardi katettaisiin sitä kautta että pystymme uudistamaan kunta ja palvelurakenteita ja myös tätä kautta lisäämään tuottavuutta kuntien toimintaan

työryhmä tiivisti tulevat perusopetuksen tavoitteet viiteen kokonaisuuteen uuden ajan kansalaistaidoiksi

lähdetään pois yli kierroksen seuraava kysymys

mutta edelleenkin on tärkeätä että kunnat hakevat sellaisia ratkaisuja tulevaisuuden kannalta että palvelut kyetään järjestämään ja mieluiten tietysti kuntapohjaisella mallilla ilman että tarvitsee monimutkaisia muita rakenteita sen lisäksi rakentaa

ajattelun taitoihin työskentelyn ja vuorovaikutuksen taitoihin käden ja ilmaisun taitoihin osallistumisen ja vaikuttamisen taitoihin sekä itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taitoihin

siinä mielessä tilanne kunnissa ei ole niin kurja kuin tästä keskustelusta voisi päätellä mutta kaikkein suurin merkitys ilman muuta on niillä ratkaisuilla joita kunnissa itsessään tehdään menojen kasvun taittamiseksi ja tässähän kunnat ovat tehneet hyvää työtä viimeisten vuosien aikana

tuo tavoitteenasetanta sai lausuntokierroksella hyvin myönteisen palautteen sen sijaan keinoista millä vähimmäistuntimäärällä mitäkin oppiainetta näihin tavoitteisiin päästään lausunnonantajien käsitykset erosivat

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa on linjattu että pienten lukioiden korotettu valtionosuus säilytetään ja tämän mukaisesti on menetelty

seuraavina vuosina lukioverkko tulee suomessa olemaan suurien haasteiden edessä siitä johtuen että ikäluokat jotka siirtyvät lukioon pienenevät nyt merkittävästi

omassa tuntijakoesityksessään työryhmä oli jakanut nykyiset oppiaineet laajemmiksi ainekokonaisuuksiksi ja esitti myös kahta uutta oppiainetta draamaa ja etiikkaa

tässä on luonnollisesti alueellisia eroja mutta meillä on jo tällä hetkellä hyvin paljon maaseutumaisilla alueilla pieniä lukioita ja niiden oppilasmäärä ennusteen mukaan tulee pienenemään

toimeksiannon mukaisesti työryhmän esitykseen sisältyy taito ja taideaineiden vahvistaminen valinnaisuutta lisäämällä samoin työryhmä esitti muutoinkin melko tuntuvaa valinnaisuuden lisäämistä ja muun muassa kielten opetuksen aikaistamista ja monipuolistamista liikuntatuntien lisäämistä sekä vähimmäistuntimäärän nostamista

tällä hetkellä kuntataloudessa siis näyttää kuitenkin olevan talouden puolesta puskuria olemassa mutta on tärkeää että jatkamme kuntarakenteen uudistamista niin että pystymme jatkossa turvaamaan kaikille asukkaille palvelut mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti joka puolella suomea

arvoisa puhemies

siksi on tärkeää että nuo lukiot pyrkivät verkottumaan yhdessä hyödyntämään uudella tavalla muun muassa tieto ja viestintätekniikkaa etäopetusta yhdistämään opettajien voimavaroja niin että voidaan samaan aikaan turvata suomessa jatkossakin laadukas opetus ja lähellä oppilaita

tämä lakiehdotus jonka valtioneuvosto on tänään hyväksynyt on nimenomaan valmisteltu yliopistojen kanssa tiiviissä yhteistyössä ja tämä on syntynyt yliopistokentän omasta toiveesta

mutta on totta että julkisuudessa keskustellaan hyvin paljon muun muassa uskonnonopetuksesta ja monikulttuurisuudesta ja se on paikallaan koska suomi on monikulttuuristumassa

täälläkin nyt keskustelussa vahvasti painotetun koulutuksellisen tasa arvon näkökulmasta erityisesti vähimmäistuntimäärän nostaminen sekä velvoite tarjota mahdollisuutta kielten opiskeluun on syytä nostaa esiin

sinänsä meillä ei ole yhtenäistä ohjeistusta kuinka tulisi toimia vaan koulut itse harkitsevat omassa toiminnassaan mikä on kullekin koululle se ominaisin tapa

mutta se ei tarkoita sitä että meidän pitäisi luopua omasta kulttuuriperinnöstämme tai näistä perinteisistä kouluvuoteen kuuluvista asioista kuten suvivirrestä tai joulujuhlasta

näillä kuntien lausunnoilla tulee olemaan aivan keskeinen rooli siinä kun hallitus lausuntokierroksen jälkeen linjaa sitä millä tavalla kuntauudistus tästä jatkuu

kaikkein tärkeimmät periaatteethan tässä ovat nimenomaan yliopistojen hallinnollisen taloudellisen autonomian lisääminen ja se että jatkossakin valtio tulee aivan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä vastaamaan yliopistojen tutkimuksen ja opetuksen perusrahoituksesta

suomalainen lähtökohta on se että kaikilla on oltava mahdollisuus harjoittaa omaa uskontoaan mutta toisaalta ketään ei saa pakottaa harjoittamaan toisten uskontoa ja tämä pätee myös koulupäivään

eli kyllä hyvin tarkkaan tulemme käymään ne kaikki läpi ja uskomme että eri kuntien valtuustot tulevat kyllä paneutumaan tarkasti tähän omaan lausuntoonsa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä ajankohtaiskeskustelu toimii osaltaan eduskunnan evästyksenä hallitukselle sen valmistellessa uusia kansallisia tavoitteita ja tuntijakoa perusopetukseen

mutta tänä päivänä meillä on kouluissa myös näitä omia koulupoliiseja joille myös on kerrottu näistä kysymyksistä samoin meillä toimii vertaissovittelu kouluissa ja muun muassa oppilashuoltoryhmät

siitä että tavoittelemme tulevaisuuden näkökulmasta mahdollisimman vahvoja elinvoimaisia kuntia kaikkialle suomeen sellaisia kuntia jotka kykenevät järjestämään asukkaidensa palvelut kykenevät kehittämään omaa aluettaan ja vastaamaan yhdyskuntarakenteen hajautumisen haasteisiin

osa työryhmän esittämistä muutoksista kuten uudet oppiaineet tai kielten tarjontavelvoitteen lisääminen on sen laatuisia että ne edellyttäisivät perusopetuslain tarkistamista sillä muun muassa oppiaineet on mainittu laissa

paljon puhutaan juuri siitä miten voimme varmistaa sen että jos tulee entistä suurempia kuntia niin jokaisen kulmakunnan asiat tulisivat riittävästi huomioitua tuossa kunnassa ja sen johdosta kuntalain uudistus on myös nyt käynnistymässä

meillä kaikille pyritään opettamaan omaa uskontoa ja se on erittäin hyvä lähtökohta

siihenhän hallitusohjelman mukaisesti halutaan kutsua kaikki eduskuntaryhmät mukaan seuraamaan tuota uudistusta ja antamaan siihen omat evästyksensä

ainoa kysymys mihin ylioppilaskuntien liitto on suhtautunut kriittisesti on nimenomaan tämä etaeu alueiden ulkopuolisia opiskelijoita koskeva kokeilu jossa mahdollistetaan lukukausimaksujen periminen

lukio opetuksen valtionosuus ei perustu tuloksellisuuteen vaan se on niin sanottua laskennallista valtionosuutta jossa rahoitetaan oppilaskohtaisesti lukion menoja

tämä kysymys on loppuun keskusteluun

paljon on keskusteltu siitä jo alustavasti miten tuossa uudessa kuntalaissa pitäisi mahdollistaa muun muassa päätösvallan delegoimista eri alueille

näin ollen lain valmistelu on hyvässä liikkeessä ja kuntien lausunnoilla on luonnollisesti iso merkitys siinä minkälaiseksi tuo rakennelaki muodostuu

lukiokoulutuksen osalta pidän lukioiden uudistamista yhtenä seuraavan hallituskauden tärkeimmistä painopistealueista muun muassa nimenomaan siitä johtuen että meidän on varmistettava miten voimme jatkossakin turvata hyvin laadukkaan lukiokoulutuksen joka puolella suomea

meillähän tälläkin hetkellä toimii kunnissa erilaisia kunnanosalautakuntia mutta jos niillä ei ole todellista päätösvaltaa eikä määrärahoja käytössään niitä ei välttämättä koeta niin mielekkäiksi

samoin on keskusteltu siitä pitäisikö suuremmissa kunnissa olla jopa kunnan sisäisiä vaalipiirejä kuten muun muassa ruotsissa on ja tämä on varmasti yksi asia joka tulee myös arvioitavaksi

arvoisa puhemies

katsoisin että seuraavan hallituksen ensimmäisiä toimia on muun muassa lukion tuntikehyksen uudistaminen ja tuon työryhmän käynnistäminen

samalla kun koulutuksen tasa arvoisuus tarkoittaa alueellista tasa arvoa on varmistettava myös laadullinen tasa arvo eli se että asuinpaikasta riippumatta jokainen saisi mahdollisimman hyvä

arvoisa puhemies

osassa peruskouluja jo tällä hetkellä toimii oppilaskuntatoiminta ja jo viime vuonna osana lapsi ja nuorisopoliittista ohjelmaa linjattiin että pyrimme laajentamaan ja vahvistamaan tätä toimintaa

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa sovittiin että alueellistamispolitiikkaa arvioidaan ja sen jälkeen linjataan jatkoa tämän pohjalta ja viime kesänä hallitus tuon arvioinnin teki ja totesi että edelleenkin alueellistamista jatketaan aina silloin kun se on kokonaistaloudellisesti perusteltua

opiskelijajärjestöjen kanssa on jo useampi vuosi käyty tätä keskustelua ja erityisesti viime keväänä tämä keskustelu tiivistyi kun hallitus päätti että meidän on pystyttävä pidentämään työuria

siinä mielessä tämä uudistus on kyllä edelleen jatkumoa tuolle paras hankkeelle mutta entistä vahvemmin haluamme rakentaa sen tyyppistä mallia missä kunta itse pystyisi järjestämään laajasti asukkaiden palvelut

parhaillaan kartoitamme sitä kuinka oppilaskunnat tällä hetkellä toimivat perusasteella ja mikä on niiden toiminnan laajuus ja vaikuttavuus

itselläni opetusministeriössä työskentelee tuo nimenomaan opintoihin siirtymisen sujuvoittamista käsittelevä työryhmä joka jättää nyt esityksensä maaliskuun puolivälissä

kaikki tiedämme että viime vuosina valtio on todellakin vähentänyt henkilöstöään ja näin ollen oikeastaan uusia virastoja tai toimintoja ei juurikaan ole perustettu ja sen johdosta myös alueellistaminen on ollut vähäisempää

pääsisimme näin pois tästä monimutkaisesta yhteistoimintamallista ja monista kuntayhtymistä joita tämän vuoksi jo nyt ei ole suomea ja

on selvää että lapsia ja nuoria on kuultava suomalaisessa yhteiskunnassa enemmän kuin tällä hetkellä tehdään ja koulu on luontainen paikka siihen että lapset ja nuoret voivat tuoda omia näkemyksiään esiin niin oppimis ja kouluympäristöön kuin opetuksen sisältöön ja oppilaiden hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä

opiskelijajärjestöt ovat olleet mukana jo tuossakin työssä ja nyt sitten ne jättivät eilen myös omat esityksensä

tällä hallituskaudella ensimmäistä kertaa ryhmäkoot on nostettu merkittäväksi valtakunnalliseksi painopistealueeksi ja kuten tiedämme ensimmäistä kertaa viime vuonna selvitettiin valtakunnalliset ryhmäkoot

hallitus linjasi viime kesänä myös että kokonaisten yksikköjen lisäksi käytetään entistä enemmän työn ja tehtävien siirtämistä ja hyödynnetään etätyön mahdollisuuksia

valtio ja opetusministeriö tukee maahanmuuttajaoppilaiden integroitumista sillä tavalla että maksamme valtion puolesta kunnille vuoden mittaisen valmistavan opetuksen jotta oppilaat pääsisivät samalle tasolle suomalaisoppilaiden kanssa ja voisivat osallistua normaaliopetuksen ryhmiin

tässä teemme yhteistyötä muun muassa oikeusministeri braxin kanssa

tuota työn ja tehtävien siirtämistähän on muun muassa virastojen sisällä tehty juuri niin että muun muassa verohallinto tulli maistraatit ja aluehallinto ovat keskittäneet tiettyjä toimintoja tuonne alueille ja myös ministeriöt ovat näin toimineet ja näin aiotaan jatkossakin menetellä

samoin ensi vuodelle tulemme tuplaamaan rahoituksen joka käytetään oman kielen ja toisaalta ruotsi toisena kielenä aineen opetukseen

se merkittävä uudistus joka sisältyy tähän lakiin on se että jatkossa vuosittain indeksin mukaisesti tullaan korottamaan yliopistojen rahoitusta kustannuskehitystä vastaavasti

on hyvin tärkeää tietysti se että jatkuvasti seurataan ja arvioidaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia ja tätä työtä meillä tekevät niin koulutuksen arviointineuvosto kuin myös opetushallituskin

nyt on kantautunut tietoa siitä että tuota rahaa ei ole kohdennettu siihen tarkoitukseen mihin se on alun perin tarkoitettu valtionosuuksissa ja tähän liittyen olemme juuri lähettämässä kuntiin kyselyn eduskunnankin edellyttämällä tavalla missä selvitämme miten tuota rahaa on kohdennettu

itse näen että monet toiminnot on todellakin perusteltua järjestää tämän isän

on tärkeää että jatkossakin syntyperästä varallisuudesta asuinpaikasta riippumatta kaikki suomessa asuvat saavat lähtökohtaisesti tasa arvoisen mahdollisuuden kouluttautua ja päästä työelämässä eteenpäin

yliopistoilla on mahdollisuus lisäksi omaan pääomaansa kerätä ulkopuolisia eriä omaan taseeseensa ja käyttää tätä tutkimuksen ja opetuksen hyödyksi mutta se on täysin vapaaehtoista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

varmasti yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän suurimmista vahvuuksista on nimenomaan se että suomessa kaikilla asuinpaikasta varallisuudesta sukupuolesta riippumatta on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin omaa halua ja intoa löytyy

meillä ei ole tapana näitä tilastoja koulukohtaisesti julkistaa koska sillä on usein hyvin negatiivinen ja leimaava vaikutus eikä se välttämättä tuo mitään koulutuksellista hyötyä

eli kyllä lähtökohta on se että kunnilla pitäisi olla omien rajojensa sisällä hyvin paljon mahdollisuuksia päättää siitä omasta hallinnostaan koska meillä on suomessa hyvin erilaisia alueita ja kunnissa myös erilaisia kulttuureja